todennäköisesti yksi syy siihen että acta sopimuksesta liikkuu niin paljon ehkä ylimitoitettujakin pelkoja on se että sitä valmisteltiin vuosikausia täysin salassa ja tästä salaisesta toiminnasta sekä valtioneuvosto eduskunta että euroopan parlamentti ovat moneen otteeseen huomauttaneet

kysyisinkin valtioneuvoston jäseniltä näkemystä siitä miten turvataan että merkittävissä kansainvälisissä sopimuksissa kansalaisilla ja parlamenteilla on riittävä mahdollisuus oikean tiedon saantiin

tämä hallitus on päättänyt vahvistaa edelleen päästöporrastusta mikä tekee energiatehokkaista ja vähäpäästöisistä autoista entistäkin houkuttelevampia yhä useammalle suomalaiselle

lopputulos olisi sama kuin jos toisimme ydinjätettä

arvoisa puhemies

työmatkakuluvähennykseen käytetyistä veroeuroista nykyisellään noin neljä viidennestä menee yksityisautoiluun ja siitäkin iso osa pendelöintiin kehyskunnista keskuskaupunkeihin

strategian mukaan sähkönkulutus kasvaa meillä edelleen vajaassa neljässä vuodessa jopa loviisan yhden ydinreaktorin tuotannon verran ruotsissa samaan aikaan tuskin mainittavasti

arvoisa puhemies

jos julkisesta rahoituksesta luopuminen ja tehtävän sysääminen kansalaisten hyväntekeväisyyden varaan olisi tehokas tapa saada lisää rahaa niin sitähän kannattaisi soveltaa varmaan monilla muillakin osa alueilla

arvoisa puhemies

vuosituhannen taitteesta saksa on vähentänyt päästöjä asukasta kohti kaksi kertaa ruotsi kolme kertaa ja iso britannia ja tanska neljä kertaa niin paljon kuin suomi

jos tällä tavalla voitaisiin saada valtavasti lisää rahaa niin eikö meidän kannattaisi silloin myös osa sosiaaliturvasta rahoittaa vapaaehtoisilla lahjoituksilla

onko hallituksen strategia huono tekele

jos viimeaikaista lastenvaunukeskustelua on seurannut niin olisi toivonut siitä jääneen kansanedustajille mieleen sen että väitteet kannattaa jotenkin yrittää perustella ja ankkuroida johonkin näyttöön

ruuhka aikaan suuren kaupungin keskustassa ajava saisikin maksaa nykyistä enemmän koska autoilun haitat ovat silloin suurimmat ja myös vaihtoehtoja on parhaiten tarjolla

tästä suuri kiitos kuuluu elinkeinoministeri pekkariselle joka on saanut rakennettua kustannustehokkaan tavan edistää kotimaisia uusiutuvia metsäenergiasta biokaasuun ja tuulivoimaan

arvoisa puhemies

jos energiatehokkuuden potentiaali hyödynnetään täysimääräisesti lisäkapasiteetin tarve sen päälle jää vähäiseksi

mutta niin älyliikenteen edistämisessä kuin monissa muissa liikenteen ratkaisuissa oikea aika toimia ei ole huomenna se ei ole edes tänään vaan se oikea aika oli eilen

tarve voidaan kattaa esimerkiksi rakentamalla tuulivoimaa lisää saman verran kuin espanja rakensi viime vuonna kuudessa kuukaudessa ja siihen päälle hieman lisäämällä biosähkön tuotantoa

isossa britanniassa johtavien viranhaltijoiden siirtymistä firmojen palkkalistoille on asetettu valvomaan erillinen komitea joka toivottavasti tuo siihen läpinäkyvyyttä

arvoisa puhemies

me pystymme rakentamaan suomen uudelleen vähäpäästöiseksi

arvoisa puhemies

sain teidän vastauksestanne ministeri virkkunen sellaisen käsityksen että suhtaudutte vähän epäillen näihin jäähdyttelyaikoihin mutta voisiko tällainen ison britannian mallin mukainen valvova komitea tuoda enemmän läpinäkyvyyttä tähän käytäntöön

salaa lukuisilla tarhoilla kuvatuista aineistoista näkyy paljon muun muassa verisiä avohaavoja ja hyvin pitkälle edenneitä tulehduksia ja merkittäviä puutteita väitetään olevan ihan alan etujärjestön johtohenkilöiden pyörittämillä tarhoilla

arvoisa puhemies

ilmastopolitiikassa on kysymys elämästä ja kuolemasta

arvoisa puhemies

eilen julkistettiin ympäristöministeriön suomen ympäristökeskukselta tilaama selvitys luonnonsuojelulainsäädännön toimivuudesta

arvoisa puhemies

sen viesti ei ehkä yllätä ketään

kun vuosi sitten nähtiin hyvin samanlaista aineistoa julkisuudessa niin mitä tässä vuoden aikana on tapahtunut mitä on tehty jotta tämän kaltaisia brutaaleja väärinkohteluja suomalaisilla turkistarhoilla ei enää koskaan nähtäisi

vr otti käyttöön hiljan uuden lipunmyyntijärjestelmän jonka seurauksena puhelinmyynti tukkeutui verkkomyynti lakkasi toimimasta ja lipunmyyntipisteitä jouduttiin sulkemaan

lainsäädäntö sinänsä on auttanut luonnon monimuotoisuuden hupenemisen hidastamisessa mutta ei onnistunut pysäyttämään sitä

jos pääomat sidotaan epävarmoihin ydinhankkeisiin voi erityisesti kunnallisten energiayhtiöiden olla vaikea samaan aikaan investoida merkittävästi paikalliseen uusiutuvan energian tuotantoon

voitteko ministeri kyllönen kertoa minkä takia vrllä varautuminen petti näin pahanoloisesti ja voidaanko nyt luottaa että lähipäivinä ongelma saadaan korjattua

siinä pohdiskellaan ympäristöluvituksen ehtojen tarkistamista ja muun muassa uutta rahoitusinstrumenttia muitten kuin metsäluontotyyppien suojelun edistämiseksi

kysyisin nyt ministeri lehtomäeltä

jos lisäydinvoima todella onnistuisi laskemaan sähkön hintaa se nostaisi kestävien energiamuotojen edistämisen kustannuksia niin kuin myös talousvaliokunnan mietinnössä todetaan

tämä merkitsisi käytännössä merkittäviä lisäsatsauksia energiatehokkuuden parantamiseen ja kotimaisiin uusiutuviin

arvoisa puhemies

osa tavoitteistamme sai hallituksen enemmistön tuen osa ei

arvoisa puhemies

ei pidä paikkaansa etteikö oppositio olisi esittänyt vaihtoehtoa hallituksen energiaveroesitykselle

tästä syystä olemme päätyneet tuomaan omia esityksiämme työllisyyden parantamisesta yrittäjyyden edistämisestä osaamisen vahvistamisesta pikemminkin avauksena kuin varsinaisen vaihtoehtobudjetin muodossa ja näitä avauksia tässä keskustelun kuluessa varmasti esitellään

niissä todetaan että lisäydinvoima alentaa uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kilpailukykyä ja että lisäksi on uhkana että ydinvoiman lisärakentaminen heikentää sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuutta ja sitä kautta saattaa vähentää uusiutuvan energian määrää

arvoisa puhemies

tämä ministeri kyllösen mainitsema yhtenäinen valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmähän on jo käytössä joissakin muissa euroopan maissa muun muassa hollannissa jossa samalla matkakortilla voi matkustaa sekä kaukojunissa että lähiliikenteen busseissa ratikoissa ja muissa kulkuneuvoissa

aiemmin demarit ovat sanoneet että nimenomaan teollisuudelta pitää poistaa ympäristöveroja

haluaisin itse kiittää muita oppositiopuolueita siitä että näissä vaihtoehtobudjeteissa on monia erittäin arvokkaita ideoita ja ehdotuksia joihin hallituksen varmasti kannattaa suhtautua vakavasti

olisinkin vielä kysynyt ministeri kyllöseltä nyt kun tämä hyvä tavoite yhtenäisestä valtakunnallisesta matkalipusta on hallitusohjelmaan saatu kirjattua ja sen toteuttaminen ehkä kuitenkin edellyttää jonkinlaista rahoitusta

toisaalta myös huonoja uutisia tuli kosolti

voin poimia kotimaisen energian edistämisen puolelta keskustalta ajatuksen pientuotannon verottomuuden ylärajan nostosta ja hiilen haittaverosta perussuomalaisilta energiaomavaraisuusrahaston ajatuksen joka on hyvin samankaltainen kuin mitä vihreät on esittänyt ja vasemmistoliitolta lisärahoituksen puhtaan teknologian kehityshankkeisiin

vain joka kuudes arvioi päättäjien pitävän nuoria varteenotettavina keskustelukumppaneina kaikissa tai lähes kaikissa asioissa ja tietoa omista vaikutusmahdollisuuksista nuoret kokevat saavansa hyvin niukalti

se auttaa puuttumaan eläinten kohtelussa niihin kaikkein pahimpiin rikoksiin joista tähän asti saadut rangaistukset ovat olleet kansan oikeustajun vastaisia eli aivan liian löysiä

eilen sattumoisin luovutti raporttinsa myös metsienhoitomenetelmien monipuolistamista pohtinut työryhmä

vihreät kannattaa turkistarhauksen kieltämistä siirtymäajan turvin mutta niin kauan kuin turkistarhausta tässä maassa harjoitetaan eläinten hyvinvointia pitää siellä merkittävästi parantaa

sen keskeinen viestihän oli suunnilleen sellainen että pitää antaa metsänomistajalle enemmän mahdollisuuksia valita parhaaksi katsomansa metsienhoitomenetelmät ja mahdollistaa myös luonnonmukaisemmat tavat hoitaa metsiä mikä tietysti tukisi myös meidän luonnonsuojelutavoitteitamme

te ministeri anttila olette todennut että kun eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan pitää ottaa enemmän huomioon niitä keinoja joissa kiinnitetään huomiota paitsi häkin kokoon ja vastaaviin myös ihan näitten eläinten asemaan miltä ne eläimet näyttävät ja kuinka hyvinvoivasti ne näyttävät siellä pärjäävän

kysyisinkin ministeri anttilalta

oletteko jo ehtinyt tutustua tähän työryhmän raporttiin ja katsotteko että se antaa hyviä eväitä auttaa metsänomistajia ottamaan käyttöön luonnonmukaisempia metsänhoitomenetelmiä

tuhannet pysyvät vientityöpaikat voivat olla kiinni siitä mitä nyt päätetään lisäydinvoimasta annetaanko kestävälle energialle todellinen mahdollisuus myös täällä meillä kotimaassa

kansalaiset odottavat meiltä kansanedustajilta määrätietoisia toimia kestävien energiaratkaisujen puolesta

arvoisa puhemies

kahta uutta voimalaa kannattaa vain alle viidennes kansalaisista

karsimalla ja järkeistämällä näitä haitallisia tukia voidaan ensinnäkin tietysti vähentää ympäristön kuormitusta mutta samalla voidaan saada kipeästi kaivattuja säästöjä valtiontaloudessa

viime aikoina kansalaisten luottamus meihin kansanedustajiin on horjunut

arvoisa puhemies

moni on alkanut epäillä että poliitikot asettavat jonkin äänekkään ryhmän edun kansakunnan edelle

säästyneitä varoja voitaisiin ohjata uuteen kasvuun vaikkapa alentamalla yhteisöveroa ja sitä kautta vauhdittamalla suomalaisten yritysten mahdollisuuksia edetä